lakiin ehdotetaan myös otettaviksi säännökset vieraan valtion tuomioistuimen antaman tuomion tai päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta suomessa

voi olla että tämän tarkastuslaskennan jälkeen on vielä joitakin lisäyksiä tullutkin mutta silloin kun kävin kuultavana valtiovarainvaliokunnan jaostossa tämän asian tarkistin

täytyy sanoa että sen tulokset ovat olleet erinomaisia

mitä tulee suojelupoliisin valvontaan joka nousi joissakin kohdin esille tällä hetkellähän eduskunnan valiokunnat saavat tietoa asioista niin paljon kuin vain haluavat

eli oikeastaan koko tämän hallituskauden suurin poliisin remontti jonka voidaan sanoa olevan myös vuosikymmenten suurin remontti näyttää onnistuneen erittäin hyvin kun arvioidaan niitä mittareita mitä siihen on asetettu

perintälaki säätää erääntyneen saatavan vapaaehtoisesta perinnästä

lakiehdotus hyväksytään muutettuna

perusperiaatteena oma kantani on se että minä en hyväksy sitä että poliisia valvovat poliitikot mutta tämä on minun henkilökohtainen kantani

eduskunta hyväksyy vakiorustasi samaa mieltä kok kiitos

talousrikostutkintaan liittyy kiinteästi rikoshyödyn jäljittäminen ja takaisin saaminen

ehkä tässä voisi sanoa että tänä päivänä talousrikostutkinta on erittäin monimutkaista koska monta kertaa järjestäytyneen rikollisuuden verkostot ovat todella laajoja useaan valtioon ulottuvia

arvoisa puhemies

ennalta ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi olisi kuitenkin parempi jos poliisi ja veroviranomainen pystyisivät puuttumaan talousrikoksiin reaaliaikaisesti

kyse on siitä millä tavoin yhdessä jäsenvaltiossa lähestymiskiellolla tai sitä vastaavalla toimenpiteellä suojattu henkilö voi saada suojaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon

valitettavasti kuitenkin tutkinta aika monta kertaa venyy ja pidän itsekin erittäin tärkeänä sitä että poliisisyyttäjä yhteistyö toimii näissä tapauksissa mahdollisimman hyvin

esimerkiksi sellaisessa tapauksessa jossa velallisella on jo ennestään velkoja ulosotossa voi velkojen periminen keskitetysti ulosotossa olla velallisen etu

hallituksen esitys kattaa tilanteet silloin kun kansallinen suojelutoimenpide on määrätty rikoksen tai väitetyn rikoksen seurauksena sekä ne toimenpiteet joita ei ole määrätty rikoksen tai väitetyn rikoksen seurauksena

tämä on mielestäni erittäin perusteltu kohdennus ja tukee varsin hyvin niitä linjauksia joita myös viidennessä talousrikollisuuden torjuntaohjelmassa esitetään

sen ohella esityksessä ehdotetaan muutoksia rikoslakiin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin vankeuslakiin poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun lakiin sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin

ministeri brax omassa puheenvuorossaan nosti hyvin esille sen että valtakunnansyyttäjä ja poliisiylijohtaja ovat yhdessä tarttuneet asiaan ja mielestäni on välttämätöntä mikäli selkeästi ongelmia on että tämä tilanne myös korjataan

kuluttajasaatavien perintäkulujen osalta ehdotetaan että niiden enimmäismääriä alennetaan ja otetaan käyttöön uusi kolmiportainen asteikko nykyisen kaksiportaisen asteikon sijaan

kaikkeen ei kuitenkaan tarvita aina lain pykälää vaan monta kertaa selkeä ja tiukka ohjeistus korvaa sen ja on myös nopeammin toteutettavissa eli on mielestäni perusteltua että asia selkeästi katsotaan

lakivaliokunta kannattaa ehdotuksia koska on tärkeää varmistaa että tavanomaisesta ja selvästä kuluttajasaatavasta perittävät kulut vastaavat nykyistä paremmin saatavan pääoman suuruutta ja perinnästä aiheutuvaa työmäärää

osallistumistason ylläpitäminen on kuitenkin mahdollista vain jos kotimaan valmiuksista kuten operatiivisista valmiuksista ja toimintakyvyn kehittämisestä vastaavan kriisinhallintakeskuksen resurssit on mitoitettu oikein

keskustelu on

kasvanut asiantuntijamäärä on lisännyt rekrytointikustannuksia ja koulutuksen tarvetta muun muassa poliisitehtäviin lähetettävien siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden osalta

arvoisa herra puhemies

olen samaa mieltä kuin pari edellistäkin puhujaa että edustaja mäkipään nostama asia sopii hieman huonosti tähän yhteyteen vaikkakin tässä hallituksen esityksen perusteluissa tai tausta aineistossa mainitaan sekä jokelan että kauhajoen koulusurmien tutkintaryhmien raportit joissa oli tähän asiaan kiinnitetty myös huomiota

hallituksen esityksessä ehdotetaan perintälakiin myös uutta säännöstä joka määrittäisi kuinka monesta maksuvaatimuksesta ja maksusuunnitelmasta kuluttajavelalliselta saisi pääsääntöisesti vaatia kuluja

telekuuntelusta ihan lyhyesti

telekuuntelu on poliisille varsin kallista ja sen takia sitä ei myöskään turhaan tehdä eli en usko että kannattaa pelätä sitä että joku ihan huvikseen toisten puhelimia kuuntelee

määrärahalisäys on mielestäni myös erittäin perusteltu ja tarpeellinen jotta kotimaan valmiuksien määrärahat voidaan pitää oikealla tasolla ja turvata riittävän koulutuksen kautta mahdollisuudet asiantuntijoiden lähettämiseen

koulusurmat ovat kuitenkin aivan oma sanoisin oireyhtymänsä eli on tavattoman vaikea etukäteen pystyä arvioimaan kuka tällaisen teon potentiaalisesti suorittaa loppuun saakka

myös lakivaliokunnan käsittelyssä tuotiin esiin että perintätoimenpiteiden määrän rajoittaminen ehdotetulla tavalla lisäisi merkittävästi oikeudellista perintää ja velkomusasioiden määrää käräjäoikeuksissa ja siten ruuhkauttaisi oikeuslaitosta ja ulosottoa sekä lisäisi samalla maksuhäiriömerkintöjen määrää

rajavartiolaitoksen suorituskyky rajaturvallisuus ja merellisissä turvallisuustehtävissä perustuu yhä enemmän teknisten välineiden ja järjestelmien käyttöön kuten valtiovarainvaliokuntakin mietinnössään toteaa

haluaisin kuitenkin muistuttaa myös siitä mistä oikeastaan edustaja mäkipää tuossa omassa puheenvuorossaankin puhui että ampuma aselakiinhan lisättiin viime kaudella pykälä jonka mukaan lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus jos hän havaitsee että hänen vastaanotollaan oleva henkilö saattaa olla vaaraksi itselleen tai muille

lakivaliokunta pyrki selvittämään kyseisiä vaikutuksia kuulemalla niistä vielä erikseen oikeuslaitoksen ja ulosoton edustajia

arvoisa herra puhemies

valiokunta esittääkin lisämäärärahaa investoinneille joiden tarkoituksena on kompensoida henkilöstön vähentämisen seurauksena syntyvää suorituskyvyn laskua

arvoisa herra puhemies

silloinhan tietysti arvioidaan ampuma aseen hallussapitoluvan edellytyksiä ei niinkään ehkä sitä näkökulmaa jota edustaja mäkipää toi esille mutta tästähän on viime kaudella tehty muutos jonka eduskunta silloin siunasi

viimeisin eduskuntaan tullut kansalaisaloite koski rattijuopumuksen rangaistusasteikon kiristämistä

minulla on tähän lupa

voin kertoa teille jotka ette varmastikaan ehtineet meidän avoimeen kuulemiseemme jonka lakivaliokunta hetki sitten järjesti että kyse on erittäin herkästä asiasta

pelastustoimen osalta palaamme mahdollisen ylimääräisen pelastaja ja hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestämiseen lisätalousarvioesityksen yhteydessä

näissä asioissa täytyy muistaa myös se että jos me samaan tilaan yhtä aikaa julkisesti kutsumme myös niitä tahoja jotka valitettavasti tutkimustiedon ja monen muun turvin helposti alas ampuvat yksi kerrallaan kaikki ehdotukset niin mielestämme tämä ei myöskään silloin mene oikeaan eikä oikeudenmukaiseen suuntaan

se on myös useaan otteeseen hänelle sisäasiainministeriön usean virkamiehen toimesta kerrottu ja täytyy sanoa että moni on minulle hämmästellyt miksi ed

arvoisa puhemies

tässä lyhyesti

rajamäki asiaa ei ymmärrä

näiden arvioimista vaikeuttaa erityisesti se että tuleva kehitys on pitkälti riippuvainen perintäalan omista toimista ja käytännöistä liittyen siihen missä vaiheessa saatava siirretään oikeudelliseen perintään

valiokunta ei pitänyt poissuljettuna sitä ettei summaaristen velkomusasioiden määrä käräjäoikeuksissa jossakin määrin voisi kasvaa ainakin väliaikaisesti

tosin samaan aikaan tässä talossa pitää olla oikeasti myös tiloja jotka tukevat sitä että avoimia kuulemisia on mahdollisuus järjestää

minun kokemukseni mukaan tässä on vielä hyvin paljon parantamisen varaa

pahoittelen että en keskity itse kansalaisaloitteeseen joka nyt on käsitteillä mutta tämä keskustelu kuitenkin herättää monia asioita jotka halusin jakaa tässä yhteydessä

asiassa esille tulleita seikkoja punnittuaan lakivaliokunta on päätynyt ehdottamaan että maksullisten maksusuunnitelmien määrä nostetaan kahteen esitetyn yhden sijasta

valiokunnan näkemyksen mukaan tällä muutoksella voidaan lisätä vapaaehtoisen perinnän käyttöalaa ja näin vähentää riskiä siitä että uudistus johtaisi käräjäoikeuksiin tulevien velkomusasioiden määrän tuntuvaan kasvuun

valiokunta perusti näkemyksensä erityisesti siihen että ehdotetut enintään kaksi maksullista maksuvaatimusta vastaavat hyvää perintätapaa koskevaa kuluttaja asiamiehen linjausta

valiokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota myös siihen että perintäkulujen enimmäismäärät samoin kuin maksullisten perintätoimien enimmäismäärät voidaan tietyin edellytyksin ylittää

valtakunnallista talousrikostutkintatilannetta seurataan erittäin tarkkaan talousrikosten esikäsittely yksikössä ja on tietysti tärkeää että meillä on resursointi oikein ja sitä kautta pystytään mahdollisimman tehokkaaseen työhön tällä saralla

kokonaisuutena arvioiden valiokunta on päätynyt siihen että ehdotetuissa muutoksissa on onnistuttu ottamaan tasapainoisesti huomioon sekä velallisten että velkojien kuten myös saatavien perintää ammattimaisesti harjoittavien asema

poliisi pyrkii vaikuttamaan siihen että epäterve kilpailu vähenee mikä puolestaan edesauttaa sitä että työtä ei tarvitse nykyisessä määrin siirtää kotimaasta ulkomaille

tässä tuli oikeastaan kommentteja laidasta laitaan

mietintöön sisältyy myös teknisiä muutosehdotuksia jotka johtuvat eri lakien yhteensovittamistarpeesta

olen itse ehkä jokseenkin leipääntynyt vastaamaan siihen kysymykseen pitääkö putken pätkät luvanvaraistaa ja uskon että kaikki varmasti ymmärrätte sen että tämä ei koske putken pätkiä

toiminnan onnistumisedellytyksenä on se että kaikki harmaan talouden torjunnan keskeiset viranomaistahot sitoutuvat yhteiseen toimintaan eli pelkästään poliisin toiminta ei riitä vaan koko ketjun on oltava aktiivinen ja toimiva

keskustelu päättynyt y t

haluan kuitenkin muistuttaa että tämä on varsin rakentava kompromissi niistä tavattoman kaukana olevista ääripäistä joita aselain uudistamiseen liittyy ja erilaisista mielipiteistä joita tämän osalta on esitetty

poliisin talousrikosyksiköistä on muodostettu neljä alueellista yhteistyöverkostoa joiden tavoitteena on yhteistyön ja yhteistoiminnan lisääminen tutkintayksiköiden välillä